herättääkö tämä poliittista luottamusta

sen sijaan hallitus on ottanut suurituloiset mukaan talkoisiin solidaarisuusveroilla sekä ansiotulopuolella että pääomapuolella että sitten perintöjen puolella

tämäkö on teidän viestinne tänään oikeuksiensa puolesta taisteleville helsingin kaupungin pienipalkkaisille työntekijöille lähihoitajille raitiovaununkuljettajille jotka ovat nimenomaan oikeutettuja tähän ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan

edustaja turuselle haluaisin sanoa

kun lähdimme tähän erbil operaatioon niin keskustelu vuoden takaisesta on kyllä muuttunut tässä salissa paljon positiivisempaan suuntaan

esimerkiksi tämä kela maksu

toinen huomio on se mistä on syytä antaa hallitukselle tunnustus että hallitus nyt vallan poikkeaa tästä hallitusohjelmaan tehdystä kirjauksesta vetäytyminen näistä kriisinhallintaoperaatioista oli epärealistinen

kannatatteko te soinin linjaa että yritysten kustannuksia teollisuudessa ei pidä nostaa vai kannatatteko pirkko ruohonen lernerin linjaa että kela maksu pitäisi palauttaa

kun me usein haukumme kreikkaa täällä miten on mahdollista että siellä on piiloteltu alijäämiä ja piiloteltu tuloja ja menty kuin ykkösluokassa jyrkänteeltä alas niin otetaan nämä poliisien määrärahat

me annamme tuen tälle uudelle linjaukselle ja kysymme

arvoisa rouva puhemies

miesmuistiin tässä salissa ei ole ollut näin yhtenäistä näkemystä siitä miten eun yhtä tärkeätä ulottuvuutta kehitetään ja tässä mielessä ulkoministeri soinin puhe oli merkittävä

poliisien saatavuus on turvattava koko maassa ja se mikä tässä nyt on resepti on se että kyllä tässä nyt tarvitaan näitä konstaapeli reinikaisia enemmän kuin niitä kynänpyörittelijöitä jotka miettivät keihin kansalaisiin kohdistuneet ja mitkä rikokset jätetään tutkimatta ja mitkä tutkitaan

ja nyt se johti sitten siihen että huomasimme että vaikka sinne ei olisi yhtään leikkausta tehty niin poliisien määrä olisi tippunut radikaalisti johtuen siitä että te laitoitte poliisit syömään kivijalkaa

fakta on se että kun täällä kuunteli hallituspuolueiden puheenvuoroja niin jäi mielikuva että tässä oltaisiin nyt kääntämässä tämä poliisien määrän väheneminen

tämän takia muun muassa nyt kehysriihessä jolloin jouduttiin leikkaamaan tekemään ikäviä veronkorotuspäätöksiä poliisien määrärahat olivat ainoat joihin nämä leikkaukset eivät kohdistuneet vaan sinne jo itse asiassa laitettiin lisää määrärahoja

sehän ei pidä paikkaansa tämähän jatkuu ei itse asiassa jatku vaan kiihtyy

jos nyt katsoo taas tätä hölmöläisen peiton jatkamista jota hallitus suorittaa niin ensinnäkin nämä säästöt näissä liikenneinvestoinneissa ovat pysyviä ja sitten väliaikaisesti tuodaan parisataa miljoonaa per vuosi

eli tässä on osoitus niistä arvovalinnoista

valittiin elvytyksen varjolla oikeistolainen verojenalennuslinja niistettiin menoista poliisien osalta harrastettiin tällaista kreikka meininkiä ja matkustettiin ykkösluokassa alas sieltä jyrkänteeltä

arvoisa puhemies

täällä edustaja zyskowicz kysyi mihin perustuu se arvio että jos hallitus olisi tarttunut tähän sdpn tarjoukseen ja olisi ottanut ihalaisen muodostamaan tätä sopimusta niin se sopimus olisi syntynyt

arvoisa puhemies

onneksi kansa sanoi että tämä ei käy

koskaan tietenkään historiallinen tulos ei ole tae tulevista tuotoista mutta tässä on mies joka on tehnyt vaikeimmissakin paikoissa suomessa sopimuksen aina kun se on tarvittu

mutta arvoisa ministeri kertokaa nyt vielä kun te nyt myös myönnätte ja taivutte siihen että te joudutte jotain tekemään näille lakkautetuille liikenneyhteyksille käykö tässä niin kuin tässä eläkkeensaajien asumistuessa että ensin korjataan ja kohta te sitten lopullisesti joudutte perumaan tämän hölmön päätöksen koska kuten edustajat pekkarinen pirttilahti savola kalmari ja ministeri vehviläinen joka täältä poistui ovat todenneet nämä päätökset eivät kestä tarkastelua maakuntien elinvoiman kannalta

arvoisa puhemies

ja salaisuus on ollut siinä se että silloin kun lähdetään neuvottelupöytään täytyy lähteä tasapuolisesti kaikkia osapuolia kuunnellen

ja kun edustaja zyskowiczkin yrittää puhua mustaa valkoiseksi ja väittää että hallitus ei olisi lähtenyt tässä ekn asiamieheksi niin kuvaavaa oli se että kun palkansaajapuolelta tämä esitys tuli niin sitä ei tyrmännyt ensimmäisenä hallitus vaan ekn toimitusjohtaja joka sanoi että tämä ei käy hallitukselle

täytyy tähän velkaantumiskehitykseen kyllä puuttua ja pääministeri olisi vielä yksi kysymys

riippumaton selvitys

arvoisa puhemies

ja kun nopeasti joudutaan näitä teidän jälkiänne korjaamaan niin voi olla että siellä tällaista tapahtuu mutta oleellista on tämä mittaluokka ja suunta

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

minusta vähän osoittaa se että te takerrutte näihin pikkujuttuihin en sano että isot rahat olisivat pieniä juttuja mutta pienikin työuramuutos saattaa heilauttaa kestävyysvajetta

hän kertoi että hallitusneuvotteluissa kokoomus myi pieni ja keskituloiset eläkkeensaajat

yksikään laki ei edellytä että kuntajohtajalle tai hallintojohtajalle tai millekään muullekaan johtajalle liitoksen jälkeen tarvitsee maksaa johtajan palkkaa

edellisen hallituksen aikanahan laitettiin silloisen porvarihallituksen jäljiltä tämä yhtiöiden palkitseminen kuriin kerta kaikkiaan jopa niin että viime keväänä silloinen omistajaohjausministeri sirpa paatero marssi fortumin ja nesteen yhtiökokouksiin ja piti huolta että siellä ei hallituksen palkkioita koroteta

sanonpa vielä edustaja tiilikainen että kannattaa tutustua siihen työurasopimukseen myös niihin pehmeisiin keinoihin joita te olette kyllä kovasti koettanut unohtaa tässä eläkeiän pakkonostokiimassa

tämän lisäksi porvarihallituksen ministerit esimerkiksi edustaja pekkarinen puhuivat kyllä verotuksen oikeudenmukaisuuden puolesta mutta toimet olivat aivan päinvastaisia

aivan direktio oikeuden puitteissa kunta voi tehdä hallintojohtajasta jos ei nyt ihan päiväkodin hoitajaa niin ainakin sen johtajan tai apulaisen

vaalit

arvoisa puhemies

mitä tulee asuntopolitiikkaan täytyy sanoa että kun mal aiesopimus edellisellä kaudella tehtiin ja arvioitiin pääkaupunkiseudun kuntien esimerkiksi vantaan asuntotuotantoa niin meidän oma yhtiömme hoiti kyllä tavoitteen noin suurin piirtein mutta kun kysyttiin että entäs tämä loppuosuus me sanoimme että kun ei ole toimijoita

ja kun te sanotte ettette syyllistä kuntien työntekijöitä niin muistutan että teidän ajatuspajanne on esittänyt kuntien pienipalkkaisten kotihoidon työntekijöiden palkkojen leikkausta ja niiden jäädyttämistä ja kysyn

kun täällä on perusteltu että työhön pitää kannustaa että nyt veronkevennysvara pitää kohdentaa sinne missä eniten tarvetta on eli työhön kannustamiseen niin nyt on keinoksi valittu että kannustetaan ihmisiä työhön sillä että nimenomaan eläkkeistä verotetaan kireämmin

arvoisa puhemies

sen lisäksi että nyt helpotetaan erityisesti pieni ja keskituloisten lapsiperheiden asemaa ja sen lisäksi että nyt satsataan todella kasvuun ja työllisyyteen tässä ja nyt niin erityisen hyvää tässä hallitusohjelmassa on se että sen veroratkaisut lisäävät oikeudenmukaisuutta siis lisäävät sitä periaatetta että kaikki osallistuvat talkoisiin maksukyvyn mukaan

siitä on annettava tunnustusta

mutta samaan aikaan sitten toisella kädellä annetaan tänne autoveroon iso alennus ja taas palataan siihen että sanotaan että kuitenkin veronkevennysvara pitäisi kohdistaa tänne työn kannustamiseen

nyt kysyn oletteko valmiita luopumaan ajamastanne miljardin euron lisälaskusta suomalaiselle teollisuudelle

joka kerta pitää katsoa yhtiökohtaisesti

suomi on pieni maa euroopasta katsoen saari me tarvitsemme yhteydet maailmalle me tarvitsemme turvatun energiansaannin ja kyllä me tarvitsemme myös polttoainetta jotta me pidämme meidän huoltovarmuudestamme kiinni

nyt ansiotuloverotukseen tehtävät inflaatiotarkistukset tarkoittavat sitä että suurituloisten verotusta kiristetään ja pieni ja keskituloisten verotusta kevennetään

on hyvä että olette päätyneet siihen että nämä lentoyhtiöt ja toisaalta sähköyhtiö fortum ovat niin tärkeitä että valtion pitää käyttää niissä selkeää isännän ääntä mutta tämän nesteen osalta herää kyllä kysymys kuka sen jälkeen selvästi käyttää isännän ääntä

tiedän että tässä salissa on sosialidemokraattien lisäksi ainakin yksi henkilö joka on varmasti tyytyväinen tähän ratkaisuun se on nimittäin keskustan edustaja pekkarinen

keskustan porvarihallituksen aikana hän vaati moneen kertaan rikkaiden verotuksen kiristämistä ja pieni ja keskituloisten verotuksen keventämistä eli lisää oikeudenmukaisuutta mutta tulos oli täysin päinvastainen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

niin kuin totesin on todella tärkeää ja tietyllä tavalla historiallinen hetki kun ensimmäinen työelämälainsäädäntöön liittyvä kansalaisaloite on nyt tullut eduskuntaan ja sen takia on hyvä että tästä käydään kunnon keskustelu

arvoisa puhemies

viime kädessähän tässä on kuitenkin kyse sillä tavalla arvoista nähdäänkö työntekijät ihmiset vain ikään kuin semmoisina resursseina joita voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön vai ei

sosialidemokraatit jo aikaisemmin esittivät että tässä pitäisi päästä ainakin aluksi ensin pohjoismaisiin yhteisiin käytäntöihin ja kysyn onko tämä nyt edennyt sen sijaan että kukin maa tekee erikseen vähän niin kuin tässä lakiesityksessä perusteellaankin

itse asiassa se esitys jonka te lintilä valmistelitte viime kaudella robinhoodvero

kyllä mielestäni pohjoismaiseen malliin kuuluu että meillä on tiettyjä pelisääntöjä ja nyt olin tyytyväinen myös siitä sävystä jolla työministeri lindström tähän vastasi

sitten sanon vielä että nimenomaan alaikäisten osalta se linja on se että kyllä kaikkien maiden pitää tarkastella mutta tässä esityksessä on kiistatta ongelmallisia kohtia joita olemme tuoneet esiin erityisesti nämä alaikäiset joissa on riskinä ihmissalakuljetuksen lisääminen

kun tämä debatti tässä nyt alkaa loppua niin vielä kerran todella täytyy kiittää että tämä oli nyt se asia jonka vuoksi ulkoministeri soini täällä jaksoi meidän kanssamme hieman debatoida

tarkalleen ottaen te kyllä sanoitte ennen vaaleja että lailla pitäisi puuttua nollatuntisopimuksiin ja toivomme että muistatte tämän

mutta arvoisa puhemies uutinen on se että kyllä perussuomalaiset ovat nielaisseet tämän porvarien asialistan kaikkine karvoineen päivineen ja puolustelevat sitä politiikkaa jolle kokoomus taputtaa

mutta sitten mielestäni päivän uutinen oli se että ministeri sanoitte että harkitsette edelleen näiden tulorajojen asettamista myös suomalaisille ja pohjoismaalaisille

niin kuin me olemme tottuneet ja hyvä periaate on ollut perustuslakivaliokunta ikään kuin toiminnassaan yrittää pysyä tavallaan päivänpolitiikan yläpuolella tai ulkopuolella

tämä on sikälikin tärkeä asia eläkkeensaajien kannalta että ainakin minulle tulleiden viestien pohjalta aika monet ovat huolissaan tulevaisuudesta jos tällä tiellä jatketaan niin mihin tämä voi päätyä

tämä on myös kysymys ovatko ylipäätänsä nämä tulorajat kohdillaan kun nämä samat tulorajat kohdistuvat kaikkiin

ensin palkanleikkaukset ja nyt veropolitiikassa täysin oikeistopuolueen agenda jossa köyhä kansa on unohdettu ja toimi kankaanniemi on täällä kärjessä sitä politiikkaa puolustelemassa

näiden lupausten lisäksi tarvitaan konkreettisia toimia

nyt tuli selväksi hallituksen koulutuspoliittinen linja

mutta arvoisa puhemies voin kyllä yhtyä niihin kiitoksiin mitä on annettu ministeri orpolle tämän turvapaikkakriisin hoitamisesta

tai minä toivon että te ette ainakaan hirvittävästi etukäteen politisoi perustuslakivaliokunnan toimintaa ja tämä on yksi arvo

jos nyt on sitten tässä keskustelussa ollut vaikea saada hallituspuolueiden edustajilta mitään vastauksia tähän tuleeko tälle lakialoitteelle tukea siis jonka sisältö on se josta moni hallituspuolue erityisesti kokoomus puhui ennen vaaleja niin ainakin olisi hyvä tietää se mikäli hallituksen kanta on todella se että eläkkeensaajia pitää rokottaa enemmän kuin palkansaajia samoista tuloista onko siinä joku raja

sitähän ei täällä ole päätetty

ja kun nyt näyttää selvältä että terrorismin torjunta on noussut niin keskeiseksi osaksi meidän laajaa turvallisuuttamme niin haluan tässä sanoa että mikäli hallitus päätyy siihen että se arvioi uudelleen utvan kokoonpanoa niin se että sisäministeri siellä istuu saa sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän täyden tuen

kun tämä on nyt tämän hallituksen ensimmäinen välikysymys johon se vastaa niin tietysti olisi ollut hyvä että pääministeri olisi katsonut ajankohdan niin että hän olisi voinut olla itse täällä vastaamassa

kun historiallisesti aina nämä puoluelakiin liittyvät muutokset ainakin minun elinaikanani on käsitelty parlamentaarisesti niin ymmärrän että sen takia ne ovat ainakin tähän mennessä menneet sieltä läpi

en tiedä kertooko tämä myös hallituksen suhtautumisesta koulutukseen

mutta ministeri soini kysyn nyt teiltä vielä sen että kun sanoitte että teidän mielestänne on hyvää parlamentarismia se että hallitus tekee esityksen siis puoluelakia koskevan ja sitten se tuodaan käsittelyyn niin toivon että voisitte nyt antaa semmoisen signaalin että te olette sitä mieltä että jatkossa näin ei tultaisi tekemään koska se avaa todella synkeän näkymän

te siis samalla leikkaatte oppisopimusrahoista kolmanneksen pois viette nuorilta mahdollisuuden työssä oppia ja sanotte että tähän panostetaan

olisi hyvä että siihen edes suostuisitte vaikka nyt tämä lex soini menisikin eteenpäin hallituspuolueiden voimin ja sitten ministeri soinilla oli puheenvuoropyyntö

kuinka paljon enemmän keskituloisen eläkkeensaajan pitäisi maksaa veroa teidän mielestänne jos ja kun te olette sitä mieltä mitä mieltä ilmeisesti satonen on mitä mieltä kuitenkaan varapuheenjohtaja zyskowicz ei ole ja toivottavasti myöskään heinonen ei ole että eläkkeensaajan pitää maksaa enemmän veroa

ymmärrän että tämä ei teille ole ollut vaikeaa mutta ovatko nämä koulutusleikkaukset mielestänne oikein